tässä ratkaisussa kestoa ei leikata tasoa ei leikata

ja siksi olen niin kuin sanoin jo äsken debatissa iloinen siitä että täällä kuitenkin tunnustetaan se että päivystysasetuksen se kohta jossa hätäsektiomahdollisuus esimerkiksi on nyt todella toteutunut aivan toisella tavalla on asia joka on yhdenvertaisen palvelun keskeinen edellytys kun puhumme naisten ja lasten syntyvien lasten turvallisuudesta

ettekös te vaatinut juuri oikeudenmukaista tulonjakoa

siksi valiokunta linjaa perusteluissaan selkeästi että nyt käsittelyssä oleva hotellin kunnostaminen ja laajentaminen ei avaa rakentamismahdollisuuksia muissa kansallispuistoissa tai alueilla joilla on muu suojelustatus

valiokunta katsoo että normaalit kantojen populaatiovaihtelut kuuluvat kansallispuistoon mutta alueen suojeluarvojen kannalta epäsuotuisa eliölajien kehitys pitää voida estää

arvoisa puhemies

aivan aluksi totean sen että kyllä minusta on varsin kummallista se että täällä suomen kansan valitsemat edustajat olivatpa he mistä puolueesta hyvänsä eivät saisi esittää teidän näkemyksenne mukaan omia huomioitaan vaan pitäisi hirttäytyä johonkin paperiin joka on annettu valmistelun aivan eri vaiheessa

oletteko todella sitä mieltä että sitä ei tarvitse kirjata tämän tasoiseen tiedonantoon eduskunnalle että pienituloisten ihmisten asema ei saa olla suhteellisesti suurempi tästä laskusta kuin suurituloisten

ja tänä päivänä äidit hyvin monet äidit keskimäärin hoitavat noin kymmenen kuukautta kotihoidon tuella eli tässä puhutaan kuitenkin aika pienestä asiasta jos mietitään tätä keskimääräistä tämänhetkistä kotihoidon tuen käyttöä

tässä asiassa on tärkeää huomata että valiokunnan näkemyksen mukaan edelleenkin suhdannetilanne rakentamisen osalta on vaikea

herra puhemies

muutamia kommentteja kuitenkin vielä näihin esiin nousseisiin kysymyksiin

kyllä hallituksen linja tässä suhteessa näyttää vähän haparoivalta ja olisiko tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatekin nyt vähän tällaista myöhäisherännäisyyttä näin vaalien lähestyessä

on aivan selvää että kun on näin monimutkaisesta asiakokonaisuudesta kysymys niin siihen sisältyy erilaisia näkökulmia

sitten totean että tätä lakia on aivan aiheellisesti kritisoitu eri alueiden ja eri tieteenalojen eriarvoistamisesta

pallaksen matkailukeskuksen kehittäminen ja luontokeskuksen laajentaminen lisäävät osaltaan sekä hotellissa majoittuvien että luontokeskuksessa kävijöiden määrää

viimeksi kyselytunnilla tätä aihetta sivuttiin ja rakentamisen resursseja on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen

ja edelleenkään en ole saanut vastauksia niihin kysymyksiin joita yritin esittää siitä mitkä ovat opposition rakenteelliset vaihtoehdot tai mitä mieltä oppositio on niistä hyvistä esityksistä joita hallitus on tuonut esimerkiksi joustavan hoitorahan osalta

opetusministeri ei suitsutukseltaan ole viitsinyt juuri kriittisiä näkökulmia julkisuudessa kommentoida

tämän me olemme varmasti tienneet kaikki me jotka olemme näitä asioita seuranneet pidempään että monilla asiantuntijoilla on huolia tähän aiheeseen liittyen ja niitä huolia he ovat nyt esittäneet tässä omassa kannanotossaan

stmn yksimielinen päivystyksen yhtenäiset kriteerit raportti löytynee ihan verkkosivuilta siihen voivat halukkaat tutustua ja kun täällä äskeisessä puheenvuorossa puhuttiin siitä että kansalaisaloitteen allekirjoittajien joukossa on lukuisa joukko ammattilaisia terveydenhuollosta niin ihan yhtä lailla aika vakuuttavaa joukkoa on sekin porukka joka sen asiantuntijatyön tässä pohjalla on tehnyt

sikäli tämä esityksen mukainen suhdanneluontoinen avustaminen on ollut tärkeä osa tätä elvytystoimintaa mutta valiokunta on pitänyt tärkeänä tässä yhteydessä mainita myös sen että näiden niin sanottujen elvytystoimien joiksi siis tämäkin laki tässä luetaan vaikutusta markkinoiden toimintaan seurataan tarkasti sen välttämiseksi että nämä tällaiset yksittäiset tukimuodot johtaisivat kustannustason nousuun

mitä sitten tulee tähän vaikutusarviointiin haluan korjata tämän asian sen vuoksi että juuri tänään thl on myöskin esittänyt tästä asiasta oman vaikutusarviointinsa joka otetaan tietenkin myös huomioon tämän työn edetessä

nämä mahdollisuudet vain ovat kovin erilaiset suhteessa siihen kenestä puhutaan esimerkiksi eri tieteenalojen välillä vai oletteko todella tästä arvoisa opetusministeri eri mieltä

hallituksen esityksen perusteluiden mukaan lainkohtaa voitaisiin selventää lähinnä hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen torjumisessa harmaahylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisessä ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien karhu ja susiyksilöiden poistamisessa

ympäristövaliokunta korostaa että matkailupalvelutoiminnan laajentaminen tulee toteuttaa niin että se aiheuttaa mahdollisimman vähän maisemallisia muutoksia ja haitallisia vaikutuksia alueen herkälle luonnolle

ja kyllä itse aion pitää kiinni siitä aikataulusta

lopuksi puhemies totean kyllä että olisi syytä kyetä myös opetusministerin tieteellekin niin tärkeään kriittiseen arviointiin omien esitysten suhteen

mutta on tietenkin selvää enkä käy kiistämään että koska tämä päivystysasetuksen tiukennus monelta muultakin osalta oli osa rakennepakettia niin kysymys on tietenkin myös kustannuksista ja siitä miten voimme käyttää järkevällä ja hyvällä tavalla meidän osaavaa henkilöstöä jota on yhä vähemmän niin kuin täällä esimerkiksi edustaja talja omassa puheenvuorossaan totesi

kun edustaja mäntylä kysyi että aiotteko todella viedä tätä tässä aikataulussa eteenpäin niin minun vastaukseni ainakin tällä tietoa on se että kyllä aikataulusta pidetään kiinni

valiokunta korostaa että kyse on poikkeussäännöksestä jolla pyritään erityistilanteissa ihmisten turvallisuusuhkien torjumiseen tai merkittävien taloudellisten vahinkojen estämiseen

lopullisesti mitoituksesta ja myös ympäristövaikutuksista päätetään kuitenkin vasta asemakaavassa ja rakennusluvassa

toiseksi täytyy korostaa että korjausrakentamisen edistäminen on tärkeää paitsi tämän suhdannetilanteen vuoksi myös ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi

tämä on riippuvainen hirvieläinten ja liikennesuoritteiden määristä

valiokunta korostaa siksi tarvetta arvioida asemakaavoitusvaiheessa erityisen huolellisesti maisema luonto ympäristö ja natura vaikutukset

valiokunta oli hyvin yksimielisesti tyytyväinen siitä että nyt tässä esityksessä toisin kuin edellisessä myös nämä energiatehokkuusmittarit on otettu käyttöön silloin kun katsotaan mille hankkeille tätä tukea voidaan myöntää

valiokunta toteaa että hirvikantojen sääntelyä voidaan myös tarvittaessa tehostaa lisäämällä metsästyslupien määrää kansallispuistojen lähialueilla

tämä edellyttää puhdistamon kapasiteetin nostoa alueen johto ja viemäriverkon saneeraamista uuden tasausaltaan ja uuden suodatuskentän rakentamista sekä puhdistamon ohjaus ja automaatiojärjestelmän uusimista

ja ymmärrän sen huolen joka liittyy siihen että jos synnytysten osalta tehdään kiristyksiä niin miten se vaikuttaa sairaalan muuhun toimintaan minkä täällä esimerkiksi edustaja korhonen äsken nosti esille

arvoisa puhemies

se on kuntien mahdollisuus suoriutua tästä aikamoisesta urakasta avustusten myöntämisessä

sallittaessa alueen matkailurakentamisen osittainen laajentaminen tulee siis ottaa myös huomioon mahdollinen jätevedenpuhdistamokapasiteetin rakentamisen lisätarve niin että nykyistä puhdistamoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai rakentaa alueelle uusi puhdistamo suodatuskenttineen

valiokunta pitää tärkeänä että luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien mahdollinen myöntäminen hirviyksilöiden poistamiseen perustuu yhdenmukaisiin käytäntöihin ja riittäviin selvityksiin turvallisuus ja omaisuusuhkista

eihän tämä nyt rohkaise äitejä ja perheitä muuttamaan jonnekin pitkien etäisyyksien paikkoihin mikäli emme varmista nimenomaan niitä laadullisia kriteereitä jotka nyt päivystysasetuksessa kuitenkin tulevat esiin

todellakin tarkoitus on nyt kuulla kuntia tästä työryhmän esityksestä ja tuo lausuntoaika kestää siis maaliskuun loppuun sen jälkeen on jo maaliskuulle ja sen jälkeen on huhtikuussa tarkoitus tuoda käsittelyyn eduskuntaan tämä esitys

uusi avustusjärjestelmä joka ensin on siis ollut voimassa vain lyhyen aikaa ja jota nyt jatketaan vielä siten että ehdot muuttuvat kesken tämän voimassaoloajan asettaa kyllä kunnat erityisen haasteen eteen

perkiön mielestäni epäasialliseen väitteeseen että olen luonnollisestikin ympäristövaliokunnan puheenjohtajana ollut läsnä ja paikalla kaikissa kuulemisissa tämän asian osalta

sen jälkeen kun laki on vahvistettu pystymme käymään sitten näihin konkreettisempiin kysymyksiin

palaan niihin

valiokunta on pitänyt tätä asiana jota ministeriön täytyy omassa toiminnassaan myös tarkasti seurata ja tarvittaessa ministeriön täytyy sitten ohjeistusta parantaa ja kuntia kyetä auttamaan tästä haasteesta selviytymisessä

tässä on myös todettava että tämä kysymys vaihtelee puistokohtaisesti tällä hetkelläkin hyvin paljon mutta nyt siis tulee uutena tähän lakiin

erimielisyys itse tässä kysymyksessä ei mielestäni saisi johtaa tässäkään keskustelussa siihen että asetutaan toisten yläpuolelle omine mielipiteinemme

ja myös tässä prosessissa aivan kuten edustaja totesi kuulemme kuntia koska tämä on kunnille aivan keskeinen kysymys ja siinä on kunnilla oma vaikutusmahdollisuutensa sitten sen osalta mihinkä sote alueeseen ne jatkossa haluavat kuulua

ja kuten ympäristövaliokunnan käsittely osoitti tästä asiasta voidaan aivan perustellusti päätyä monenlaisiin lopputuloksiin

valiokunta korostaa että kun taataan matkailukeskuksen alueella tapahtuva riittävä jäteveden puhdistaminen voidaan samalla varmistua siitä että matkailukeskuksen jätevesien käsittelemiseksi ei missään tilanteessa tarvitse ryhtyä ympäristövaikutusten kannalta aivan toisen mittaluokan ja erittäin ongelmallisen siirtoviemärin rakentamiseen

kuitenkin vaikka tämä kunnille tuo haasteita valiokunta on pitänyt tätä järjestelmää hyväksyttävänä siksi että tämä lain luonne on suhdanneluonteinen ja kyse on elvytystoimesta

valiokunta tässä yhteydessä pitää tärkeänä paraikaa valmisteltavan kalastuslain uudistamisen yhteydessä katsoa kalastuslain ja luonnonsuojelulain säännösten tarkistamista siten että näissä kansallis ja luonnonpuistoissa jatkossa ovat yhdenmukaiset säännöt voimassa

se painaa tässä vaakakupissa nyt tällä hetkellä enemmän mutta ei voida mitenkään sanoa että kunnat olisivat helpossa tilanteessa neuvonta ja avustusten myöntämistoimien osalta

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä toteutetussa ympäristöarvioinnissa yhtenä keskeisenä uhkatekijänä on pidetty sitä että majoituskapasiteetin kasvattaminen lisää painetta erilaisten ohjelmapalvelujen järjestämiselle varsinkin motorisoitujen palvelujen järjestämiselle

arvoisa puhemies

palaan vielä tähän keskusteluun tästä yritysten roolista jatkotyössä ja muistuttaisin vain siitä että se oli kuitenkin ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen budjettilausunto jossa korostettiin nimenomaan sitä että koska finnfundille tuli nyt ikään kuin enemmän kuin mitä siellä edes osattiin suurimmissa kuvitelmissakaan ajatella tulevan tätä lisärahaa olisi voitu jotenkin katsoa sitä leikkausten uudelleenkohdentamista niin että olisi ainakin osa näistä järjestöleikkauksista voitu sitten muulla tavoin torjua koska ne ovat todella rajuja

eli tähän valiokunta on halunnut arvoisa puhemies kiinnittää vielä erityistä huomiota

puistojen hoidon ja käytön suunnittelu on vaativa tehtävä

valiokunta katsookin että kansallispuiston järjestyssäännöllä pitää tehostaa alueella kävijöiden ohjausta tarvittavin liikkumisrajoituksin ja kiinnittämällä huomiota taukopaikkojen sijoitteluun ja niiden käytön opastukseen

valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena varmistaa että mahdollinen käyttöpaineen kasvu ei jatkossa johda siihen että puiston hoito ja käyttösuunnitelmaa tai järjestyssääntöä muutettaisiin niin että motorisoitujen oheispalvelujen laajamittainen toteuttaminen tulisi mahdolliseksi

uusia luonnonsuojelualueita perustettaessa ratkaistaan puolestaan tapauskohtaisesti luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti miten metsästykseen tuolla alueella suhtaudutaan

minäkin olen entinen ministeri ja yksi pieni yksityiskohta on se että myöskin nämä meidän muut yk järjestömme joutuvat nyt tähän leikkuriin

vielä aivan lopuksi puhemies totean että esimerkiksi maa ja metsätalousvaliokunnassa nousi esille uusien suojelualueiden perustaminen uusien suojelualueiden liittäminen jo olemassa oleviin suojelualueisiin

siksi valiokunta pitää välttämättömänä muuttaa lakiehdotusta niin että lailla estetään sellaiset rakentamiseen tai matkailupalveluiden harjoittamiseen liittyvät toimet jotka merkittävästi muuttaisivat alueen kansallispuiston olosuhteita tai luonnetta

samaan aikaan kun meillä on jatkuvia uusia terveysturvariskejä tässä globaalissa yhteistyössä meidän pitäisi kyetä myös ennalta ehkäisemään tekemään yhteistä työtä jotta näiltä vältyttäisiin

arvoisa puhemies

jaan sen käsityksen että monille kansalaisille ja varsinkin erityisryhmille tässä järjestämislaissa on sellaisia asioita ja yksityiskohtia jotka vaikuttavat suoraan heidän palveluihinsa ja sen takia onkin varsin tärkeää nyt perehtyä huolella siihen mitä järjestämislakityöryhmä on näistä asioista linjannut

valiokunnan saamien selvitysten mukaan näitä alueita jotka eivät jo kuulu esimerkiksi naturaan on kohtuullisen vähän ja tässä olemme todenneet että metsästyksen sallittavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon alueen suojeluarvojen säilyminen ja muut perustamisedellytyksiin liittyvät seikat ja näiden liittämisten tulisi tapahtua säädösteitse

lain tasoisena velvoitteena tämä koskee paitsi rakentamista myös järjestyssäännöllä ja hoito ja käyttösuunnitelmalla tehtävää liikkumisen ohjeistusta

valitettavasti ei ole tässä yhteydessä mahdollista ottaa tarkemmin kantaa näihin erityiskysymyksiin mutta sen voin tietenkin luvata että nämä varsinkin erityisryhmiä koskevat kysymykset tullaan todella tarkasti katsomaan läpi koska on aivan selvää että myös näistä palveluista pitää jatkossa huolehtia

hallituksen esityksen mukaan asuntovaunualue on poistettava käytöstä vuoden kuluessa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi

valiokunta ehdottaa määräajan muuttamista vuodeksi rakennusluvan lainvoimaisuudesta sillä tämä vastaa valiokunnan näkemyksen mukaan paremmin ajankohtaa jolloin itse rakennushanke on toteutettu

lopuksi puhemies valiokunta halusi painottaa suojeluarvojen toteuttamisessa resurssien merkitystä

kunnossapitorahoituksen tarve on yleisesti ottaen kaikkienkin puistojen osalta jatkuvasti kasvanut kun kävijämäärät ovat nousseet

haluaisin vain tähän alkuun toivoa että puhemiesneuvosto voisi mahdollisesti tarkentaa tai täsmentää vielä näitä ohjeita jotka liittyvät ministerin puheenvuoroihin silloin kun asia ei ole hänen oman tonttinsa asia

siinä valiokunta korostaa että valtion talousarviossa tulee osoittaa riittävä määräraha pallas yllästunturin kansallispuiston alueen reitistöjen kunnostamiseen ja kehittämiseen puiston kävijämäärän kasvusta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi

nimittäin jos en aivan väärin muista niin viime kaudella kun käsittelimme tasa arvoista avioliittolakia ja kun silloisen ministeri niinistön kanssa halusimme käyttää asiasta puheenvuorot niin meidät komennettiin omille paikoillemme saliin käyttämään nämä puheenvuorot juuri siitä syystä että

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että hotellilaajennus ja luontokeskuksen laajentaminen tulisi rakentamisen aikaisten haittojen vähentämiseksi ajoittaa samanaikaisesti tapahtuviksi

puhemies

arvoisa puhemies

ensiksi niin kuin lupasin tuossa debatissa sanon muutaman sanan tästä euroopan neuvoston päätöslauselmasta johon tämä aloite hyvin vahvasti nähdäkseni on ankkuroitu

todellakin valinnanvapaus on lisääntynyt osittain jo terveydenhuoltolain kautta ja nyt sitten tämän potilaiden vapaan liikkuvuuden kautta tulee lisää mahdollisuuksia myöskin eurooppalaisella tasolla

nyt on muistettava että tämä kyseinen päätöslauselma oli tuossa euroopan neuvoston käsittelyssä hyvin kiistanalainen itse asiassa se oli todellakin vain yhden äänen päässä palautuksesta komiteaan uudelleen valmisteltavaksi

on varmasti selvää että pitää miettiä niitä keinoja millä kansalaisille voidaan viestiä näistä mahdollisuuksista ja varmaankin yhteistyötä esimerkiksi ter veyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa täytyy tiivistää

siksi olin erityisen iloinen että edustaja filatov äsken nosti esille sosiaalihuoltolain jossa nimenomaan on tarkoituksena päästä siihen tilanteeseen että ennaltaehkäisyllä pystymme auttamaan ihmisiä jotka ovat vaikeimmassa tilanteessa

lisäksi pitää muistaa että tästä asiasta ei eurooppa neuvoston tasolla hyväksytty lainkaan suosituksia ja tätä voi pitää hyvin poikkeuksellisena

haluan tässä yhteydessä vain todeta että esimerkiksi uudesta vanhuspalvelulaista meillä on nyt kerättynä ensimmäistä kertaa aika paljon uutta tietoa joka on vapaasti tuolla thln sivuilla katsottavissa ja luulen että tämäntyyppisistä malleista voisi olla hyötyä sitten myös jatkossa muidenkin palveluiden seurannan osalta

on aivan totta että liian moni suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä jää liian yksin ja siksi tämän välikysymyksen aihe ja teema on mielestäni hyvin perusteltu

eli tämä ei siis edennyt varsinaisesti hallituksille velvoittavana toimenpiteenä ja kyllä myös tuo äänestyslukema tietenkin osoittaa että tässä asiassa oli erittäin syviä erimielisyyksiä ja kuten sanoin eduskuntakäytännössä puhuisimme tilapäisestä enemmistöstä

meidän on tehtävä palvelujärjestelmän puolella myös parempia ratkaisuja jotta ongelmiin päästään varhaisemmassa vaiheessa kiinni

tähän tähtää myöskin sote laki jossa yhdessä tavoittelemme nimenomaan sellaisia oikea aikaisia toimivia palveluketjuja joilla nämä ongelmat voidaan havaita ja huomata riittävän ajoissa

sitten haluan vielä nostaa esille muutamia näkökulmia varsinkin tuosta valtakunnallisen sosiaali ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan työstä jota kyllä kovasti arvostan aiemman kokemukseni pohjalta

ihmiset joutuvat aivan liiaksi edelleen näiden järjestelmien välillä erilaisen pompottelun kohteeksi ja se tulee paitsi inhimillisesti kalliiksi myös taloudellisesti tälle yhteiskunnalle aivan liian kalliiksi

erityisen ongelmallisia olisivat tilanteet joissa ainoa saatavilla oleva lääkäri kieltäytyisi raskaudenkeskeytyksestä vakaumukseensa vedoten raskaana olevan naisen tilanteesta riippumatta

hallitus haluaa tasata vanhemmuutta ja hoivavastuuta vanhempien kesken ja minä en ole valitettavasti arvoisat opposition edustajat kuullut niitä vaihtoehtoja millä tavalla naisten työmarkkina asemaa voidaan parantaa eläketurvaa parantaa

kuinka silloin voitaisiin taata yhdenvertainen kohtelu ja raskaana olevan naisen tarvitseman hoidon saanti

aivan oikein meidän on sote alueille kerättävä osaamista myös vammaispalvelukysymyksissä ja tämä tullaan huomioimaan laissa

arvoisa puhemies

ja vielä lopuksi puhemies haluan todeta että pelkään pahoin että mikäli tämä aloite etenisi niin joutuisimme valitettavasti ehkä miettimään millaisen signaalin terveydenhuollossa raskaudenkeskeytykseen päätyvä tyttö tai nainen osakseen saisi näiltä ammattilaisilta

jos tämän keskustelun loppupuolella esitetään että en ottaisi ihmisten huolia vakavasti niin nyt on jommallakummalla puolella ollut sitten hieman kuuntelussa ehkä vajausta koska olen koko tämän kyselytunnin tämän osuuden ajan korostanut sitä että hallitus lähtee tähän uudistukseen nimenomaan siksi että kansalaisten palvelut vaativat parantamista

vapaaehtoistoiminta luo monelle työelämän ulkopuolella olijalle tällä hetkellä myös edellytyksiä ehkä sitten työllistyä jossain myöhemmässä vaiheessa

meillä itse asiassa on ollut parhaillaan tämän syksyn aikana työryhmä jossa on yritetty selvittää niitä rajapintoja joilla voitaisiin näitä työelämään liittyviä tukimuotoja ja sitten toisaalta sosiaaliturvan puolella ehkä olevia ja palvelujen puolella olevia tukimuotoja yhdistää sillä tavalla että se olisi mahdollisimman helppoa jokaisen ihmisen kannalta että tulisi sitten myöskin tunne siitä että voi olla osallisena tässä yhteiskunnassa vaikka ei aina olekaan mukana työelämässä

nyt on kyse siitä miten tämä uudistus toteutetaan ja siinä meillä on kuten täällä ovat edustajat todenneet erilaisia poliittisia näkemyksiä

meille tärkeää on se että hallituksen näkökulmasta säilytetään myöskin kuntapohjainen järjestelmä ja se että integraatio voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvällä tavalla ja lisäksi vähentää järjestämisvastuullisten tahojen määrää

pidän tätä itse hyvin tärkeänä ja toivon että saamme jatkossa sellaisia linjauksia joilla voidaan tätä tukea ja ehdottomasti olen valmis myös arvioimaan tätä kuntouttavan työtoiminnan osuutta tässä kokonaisuudessa

näiden perusperiaatteiden varaan on rakennettu tämä esitys mutta korostan vielä kerran sitä että tämä on työryhmän esitys joka tullaan vielä arvioimaan niin kuntien lausuntojen pohjalta kuin sitten myös poliittisella puolella